niin kauan kuin luvista päättää eu on suomen kansallisella tasolla erityisen tärkeää pitää huoli siitä että tuottajalla on oikeus gm vapaaseen tuotantoon ja kuluttajalla oikeus gm vapaisiin elintarvikkeisiin

lämpötilan kohotessa myös joidenkin perinteisten eteläeurooppalaisten viljelykasvien viljely voi tulevaisuudessa tulla mahdolliseksi ja ajankohtaiseksi myös suomessa

tähän päivään mennessä eun hyväksymien kasvilajien viljely ei ole ollut mahdollista suomen leveysasteilla mutta miten sitten on muutaman kymmenen vuoden kuluttua

jos ja kun jossain vaiheessa muuntogeeninen kasvi syystä tai toisesta sekoittuu luonnonmukaisesti viljeltyyn kasviin tai pääsee leviämään alueelle jolle se ei kuulu asian korjaaminen jälkeenpäin on erittäin vaikeaa jopa mahdotonta onhan tämä nähty jo tulokaslajien kohdalla

reijonen poistui salista mutta en usko siihen että riistanhoitoyhdistykset jos ajatellaan koko maata suurimmassa osassa pystyvät selviytymään näistä ampumaratarakennusprojekteista

kun tämä laki on kerran tullut voimaan paluuta perinteiseen viljelyyn ei enää ole ellei suomi jo alun alkaen päätä olla ottamatta muuntogeenisiä lajeja viljelykäyttöön

mutta arvoisa ministeri teille kysymys

kun läheskään kaikilla paikkakunnilla ei ole myös ampumaseuroja niin voidaanko velvoittaa sitten metsästysseurat muuttamaan sääntöjä että sinne tulee myös tämä ampumaharrastus ja sitä kautta heidät tavallaan sitten velvoitetaan nimeämään nämä ampuma asekouluttajat

kuluttajien ja maanviljelijöiden vallitseva mielipide suomessa on kuitenkin selvästi gm vastainen se meidän jokaisen on tärkeää pitää mielessä

kuten ministeri anttila jossakin yhteydessä on todennut jostakin sanomalehdestä luin suomalaisen maataloustuotannon merkittävä kilpailuvaltti on se että tuotanto olisi gmo vapaata

onko tarkoitus tosiaan niin kuin tuonne on kirjoitettu että tämä järjestelmä toimii täysin talkootyönä

esimerkiksi omassa kunnassani on erittäin sanon uudenaikainen toimiva ampumarata mutta kun luvan uusinta tuli niin yksittäinen valitus on estänyt tämän ampumaharrastuksen useammaksi vuodeksi

toiseksi arvoisa ministeri myöskään seuroihin pääsy ei ole itsestäänselvyys ja liittymismaksut ovat usein kohtuuttoman kalliita tämän nuoren kannalta

arvoisa puhemies

ukkolalle siihen osaan vastauspuheenvuoroa kun hän sanoi että kotitalousvähennystä ei olisi tullutkaan jos sosialidemokraatit olisivat tästä asiasta päättäneet

muistan elävästi kun keskusteltiin ei viime vaan edellisellä kaudella kotitalousvähennyksestä yleensäkin ja myönnän että eri ryhmissä on erilaisia näkökantoja

paasio ja puhuja ja sitten myös meidän ryhmästämme joku muu ja toki muista puolueista edustajia mutta ryhmästä on löytynyt aina toki niitä jotka ovat kyseenalaistaneet vähennyksen tietynlaisen toteuttamisen

mutta meitä sen kannattajia on ollut koko ajan alusta saakka ja niin kuin nytkin todetaan koko ajan kehittämisen varaa siinä on siinä on puutteita mutta kotitalousvähennys jos sitä kokonaisuutena ajatellaan on osoittautunut erittäin toimivaksi

arvoisa puhemies

tietenkin tässäkin lakiesityksessä uskon että allekirjoittajat kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä olettavat että jos ja kun tämä lakiesitys etenisi niin tämä veromenetys sitten kompensoitaisiin kunnille

arvoisa puhemies

tämä esitys on saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton

me kaikki tiedämme että monessa lapsiperheessä on työttömyyttä ja tätä kautta tilanne on vielä hankalampi

arvoisa puhemies

on todettava se että on erittäin monia tutkimuksia jotka sitten todistavat että niin ja niin paljon on menossa sitten todella tämän myötä hintoihin hinnat alenevat ja toivottavasti näin käy

asko seljavaara totesi äskeisessä puheenvuorossaan että sosialidemokraatit eivät ole missään sellaisessa mukana joka toisi yrittäjälle helpotuksia

toki kun lapset kasvavat ollaan kouluiässä ja ollaan menossa vielä toiselle asteelle silloin erittäin voimakkaasti nämä menot kasvavat liittyen muun muassa vaatetukseen ja sitten lukiossa on ostettava oppikirjat ja niin edelleen

kysymysmerkit ovat lisääntyneet tässä ajassa on vielä enemmän epävarmuutta esimerkiksi työpaikkojen suhteen ja me kaikki tiedämme myös että kaupan rooli on varsin vahva

niin että tilanne on entistä hankalampi

tietysti olisin toivonut että lapsilisä sidottaisiin indeksiin ja hallituspuolueista muistaakseni sen kokoomus juuri lupasi ennen vaaleja mutta tästäkään lupauksesta ei sitten pidetty kiinni

on erittäin hyvä että seurataan tätä tilannetta

kuitenkin pidän tätä sosiaalisena veronalennustapana mutta toki se on myönnettävä että ne joilla on enemmän ostovoimaa kyllä jonkin verran enemmän sitten jos ja kun tämä hintoihin menee hyötyvät tästä

en tiedä missä vaiheessa kuljetustuki ensimmäisen kerran on tullut mutta ne edustajat jotka talossa ovat pitkään olleet muistavat että sitähän on jatkettu jatkettu ja jatkettu

myös silloin kun sosialidemokraatit ovat olleet vastuussa on tapahtunut muitakin lakiuudistuksia joilla yrittäjien asemaa on helpotettu

arvoisa puhemies

paikallispoliisin hallintorakenneuudistuksesta väännettiin vuosia kättä ja tämän vuoden alustahan se on tullut voimaan

tätäkin uudistusta markkinoitiin sillä että kentällä poliisi näkyy enemmän ja poliisimiehiä todella siellä liikkuu enemmän palvelut säilyvät vähintään entisen suuruisina ja niin edelleen

nyt siitä käytännöstä on jo jonkin verran saatu kokemuksia ja käsittääkseni toimintavalmiusajat eivät ole merkittävästi huonontuneet

arvoisa puhemies

me tiedämme että myös aukioloaikoja on rajoitettu resursseja ei ole tullut lisää

sisäministeri holmlundin uudistuksen myötä kihlakunnat kasvoivat ja byrokratia lisääntyi huomattavasti

kun jonkun läänin paikkakunnalla x poliisimies sairastuu sairaustodistusta kiikutetaan toiselle paikkakunnalle ja vieläpä usein käytännössä kolmannelle eli sinne maakuntakeskukseen kun koko maakunta on yksi kihlakunta

ja lakisääteisesti meidän on arvioitava kuntien palvelujen saatavuutta kuntalaisille miten he saavat palvelut

rajamäen esitys kihlakuntauudistukseksi oli paljon toimivampi näin uskon mutta sisäministeri holmlundin astuessa virkaan se vesitettiin

pyytäisin myös tästä kommenttia ministeriltä lyhyesti

logistiikkaketjuja tehostamalla yhteistyötä kalastajien ja yritysten välillä lisäämällä ja houkuttelemalla nuoria kalastajan ammattiin tai kalastusharrastuksen piiriin yleensäkin näillä toimenpiteillä voidaan jo tehdä paljon

siis tosiasiassa tässä on käynyt toisella tavalla

täällä on vuosien varrella lakeja tarkistettu rajavartiolaitoksen henkilökunnan toimintavaltuuksia lisätty käsittääkseni yhteistyössä ja minusta siitä ei ole mitään huonoa sanottavaa

ostajia kotimaiselle kalalle kyllä löytyy

jo nyt ravintoloilla ja kaupoilla samoiten kuin kalanjalostusyrityksillä on saatavuusvaikeuksia ja mausta on varmasti turha tässä mainitakaan

tämä lakiesitys jos ja kun se hyväksytään on rajoittamassa ja huonontamassa erityisesti maattoman metsästysoikeuksia

mutta muuten tässä paikallishallinnon uudistuksessa valitettavasti paperin pyöritykseen menee enemmän aikaa eli kentältä on viety resursseja

jokainen joka on joskus maistanut ja varmasti ovat tässäkin salissa olijat maistaneet tuoreita savuahvenia ja niin edelleen

muikkuja paistettua kuhaa tuoreesta matikasta tehtyä matikkakeittoa tietää mistä puhun

nyt lupaukset ollaan vesittämässä

onneksi tähän tärkeään asiaan kiinnitetään myös selonteossa huomiota niin että siellä luvataan kehittää kotimaisen kalatalouden edellytyksiä sekä panostetaan tutkimus ja kehitystoimintaan joka tähtää suomen vesiluonnonvarojen kestävään ja uudenlaiseen hyödyntämiseen

ään

voiko se tavallaan kieltää suomea nimeämästä nämä kansallispuistot

arvoisa ministeri pyytäisin että tavallaan avaisitte tätä ja kysynkin sitä onko käynnissä hankkeita tai onko tarkoitus lähiaikoina panostaa sellaisiin hankkeisiin joilla selonteon edellä mainitun kirjauksen tavoitteita voitaisiin viedä eteenpäin

muun muassa omalla seutukunnallani kun asun pielisen rannalla joka on viidenneksi suurin järvi suomessa meillä on logistiikan osalta selvitys tavoitteena juuri se että tätä pielisen kalavarannon hyödyntämistä voitaisiin huomattavasti tehostaa

taimelan puheenvuoroja

kuten tiedämme ensi vuonna emme voi tehdä läheskään todella kiireellisiäkään korvausinvestointeja niin tie kuin ratapuolella ja korvausvelka kasvaa entisestään

debatissakin hän selkeästi osoitti huolen siitä mihin näitä lähiruokakampanjarahoja ollaan käyttämässä mahdollisesti väärin eli aivan toisenlainen huoli siitä todella että erittäin paljon kunnissa ohjaa tuo raha käytäntöä ja toisaalta näitä hankintasääntöjä ei hallita puolin ja toisin minulla on se käsitys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta aivan lopuksi arvoisa puhemies

käytettävissä olevan rahan ostovoima on oleellisesti pienentynyt rakennuskustannuksien ja erityisesti ratakiskojen ja ratapölkkyjen hinnannousun johdosta

kaupoissa myös irtomyynnin vähentyminen on mielestäni lisännyt hävikkiä

täällä on paljon puhuttu tuosta geenimuunnellusta viljelystä ja meillä on käsittelyssä tämä geenimuunneltujen ja tavallisten kasvien rinnakkaislaki

kuluttaja saattaa joutua ostamaan suuremman määrän elintarvikkeita kuin tarvitsisi kun yleensä tämä pakkauskoko on monessa tapauksessa varsin suuri

uuteen kaivoslakiin toki liittyy myös korjattavaa ja varmasti näihin puututaan sitten seuraavalla vaalikaudella näin uskon

minusta on lapsellista uskoa että tämmöisellä lailla sitten estettäisiin se etteikö tämä sekoontuminen tapahdu ja sitä kautta joka tapauksessa paluuta ei ole entiseen jos näin menetellään

liikenneväylillä on erittäin suuri merkitys kansantalouden ja työllisyyden parantamisessa

arvoisa puhemies

esityksen keskeisenä tavoitteena on kaivostoiminnan ja malminetsinnän edellytysten turvaaminen yhteiskunnallisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla

vielä ed

edustaja kähkönen ritva puhemies vielä edustaja paasion puheenvuoron jatkoksi että kun sitten uusia muotoja uusia kriteereitä otetaan käyttöön kiinteistöverotuksen puolella niin toki on aivan selvää että asunnon rakentamisvuodet myös huomioidaan

toivottavasti päästäisiin siihen että tätä irtomyyntiä voitaisiin tavallaan kaupoissa palauttaa

se on kaupoille toki kustannuskysymys mutta kuluttajien tulisi osata vaatia näitä palvelutiskejä takaisin

toki se parantaa myös vrn tulosta

se on selvää että mitä vanhempi talo niin ei siellä sillä tavalla ole pystytty kiinnittämään ei materiaalienkaan puolesta ja muutenkaan välttämättä huomiota siihen että tämä asunto olisi sitten myös tässä muodossa energiaa säästävä

arvoisa puhemies

uhkana on että pian meiltä löytyy myös ainakin yksi uusi esimerkki jossa pitkän rataosuuden keskelle jää väli jossa akselipaino on alempi kuin muulla rataosuudella

hallitusohjelmassahan tosiaan muun muassa todetaan että hallituksen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen

toisaalta hallituspuolueitten taholta on hyvinkin usein toisteltu tätä että pienimpiä sairaus äitiys ja muun muassa isyyspäivärahoja korotetaan ja on ihan ok että niitä korotetaan

väylähankkeiden kunnossapidon osalta rahoituksen jälkeenjääneisyys on suuri

tyydytyksellä on todettava että hallitus on tuonut tämän lakiesityksen tänne eduskuntaan ja kun tämä lakiesitys hyväksytään näin uskon niin tämä kokeilu joka koskee työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamista tulee jatkumaan ainakin tämän kaksi vuotta

nyt hiljattain tuli ilmoitus hallitukselta että lapsilisät sidotaan indeksiin ja takuueläke toteutetaan

arvoisa rouva puhemies

karimäki toi puheenvuorossaan esille yksinhuoltajat on sellainen ryhmä joka erityisesti kärsii tästä toimeentulon puolelta

mielestäni kansallista omistajuutta ja suomalaisten yhtiöiden jalansijaa kotimaan kaivosteollisuudessa ja markkinoilla tulisi vahvistaa ja turvata

tämän vapautuksen piiriin on tavallaan kuntia päässyt useammassa vaiheessa ja tätä lakia on jatkettu

mutta meidän on muistettava että myös on ryhmiä joita hallituksen puolelta ei ole muistettu ja toivon pikaisesti toimenpiteitä heidän elinolosuhteittensa parantamiseksi

erityisesti tässä toisin esiin työttömät eli heille ei ole muun muassa päivärahoihin korotusesityksiä tuotu

toisaalta näissä kunnissa yritysten toimintaedellytykset ovat olleet ja ovat edelleen varsin haasteelliset

suunnitteilla ja rakenteilla olevien kaivosten osalta kotimainen omistus jää pääosin vain muutamaan prosenttiin yhtiöiden kokonaispääomasta

toki siellä on muitakin ryhmiä opiskelijat voi mainita eli tulonsiirrot ovat jääneet tavallaan jälkeen

eli yritykset ovat joutuneet starttaamaan tavallaan takamatkalta ja myös yritysten toimintaan liittyy sellaisia kuluja joita ei välttämättä ole niillä yrityksillä jotka toimivat markkinoita lähempänä ja suuremmissa taajamissa

huonokuntoisia todella kiireellä kunnostusta vaativia siltoja on arviolta tuhat

mutta tähän aloitteeseen erityisesti arvoisa puhemies

haluan tähdentää niin hyvä kuin tämä on että on muistettava sitten toivottavasti tietysti tämä toteutuisi ja jos ja kun se toteutuu että kunnille kompensoidaan sitten nämä verotulomenetykset

tosiaan niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa todettu kotikunnan vaihtamisen rajoitukset nyt suurelta osin poistuvat ja tätä lakiesitystä on todella pitkään odotettu

niin ratojen kuin teidenkin luvattoman huonosta kunnosta johtuvat liikennerajoituskilometrimäärät ovat nousseet rajusti